nyt kun kuunteli ministeri kiurun näkemyksiä oppivelvollisuuden pidentämisestä niin hieman alkoi huolestuttaa että monimutkaista asiaa ollaan yksinkertaisella keinolla ratkaisemassa

todellisuudessa tarvitaan monimuotoisia ratkaisuja ja panostuksia yksilölliseen tukeen ja toimivien työelämäväylien löytymiseen

syrjäytymistä ei voi estää lailla vaan jokaista nuorta on aidosti kohdeltava yksilönä

jos oppilas on pinnannut koulusta vuosikausia ei koulumotivaatio ylimääräisellä pakkovuodella palaa

arvoisa puhemies

resurssit kannattaa suunnatakin tarkoin nimenomaan yksilölliseen tukeen putoamisvaarassa oleviin ja perusopetuksen ja sen jälkeisten vaihtoehtojen kehittämiseen

esimerkiksi juuri täällä äsken keskustelussa ollut työssäoppiminen voi olla toimiva väylä hankkia ammatti silloinkin kun koulunpenkillä istuminen ei maita

tämä julkinen tuki kuitenkin merkittävästi vaikuttaa eri lajien harrastusmahdollisuuksiin ja harrastuksen hintaan

arvoisa puhemies

suomen menestyksen kivijalka on laadukas koulutus jonka perusta luodaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

on niin että jäähalleja skeittipuistoja ja palloilukenttiä kyllä rakennetaan julkisin varoin ja todella hyvä niin mutta sopii kysyä miten tyttöjen suosimat lajit kuten vaikkapa taitoluistelu tanssi tai ratsastus tulevat huomioiduiksi kun erityisesti kunnat vaikkapa rakentavat liikuntapaikkojaan

varoja kohdennetaan myös oppimisympäristöjen kehittämiseen ja tieto ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa sekä ylioppilastutkinnon sähköistämiseen

opetus ja kulttuuriministeriön puolella toteutetaan erityisesti monia tärkeitä toimia työurien pidentämiseksi alkupäästä

ratsastus on kaikista suurin tyttöjen laji

olisi tärkeätä että julkinen tuki suuntautuisi nykyistä paljon paremmin ja jakaantuisi tasaisemmin suhteessa eri lajien harrastajamääriin jotta edistettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla sitä että jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus mieluisaan urheilu tai liikuntaharrastukseen

opintotuen rakennetta muokataan siten että se kannustaa nopeampaan valmistumiseen

opintotukeen oikeuttavaa aikaa lyhennetään mutta vastaavasti kustannusneutraalisti opintotuen kuukausittaista summaa hieman korotetaan

tämä on ahkeran opiskelijan kannalta ehkä paljon merkittävämpi uudistus kuin indeksi joka ei sitten kuitenkaan siellä opiskelijan päivittäisessä kukkarossa lopulta näin paljoa tunnu

myös korkeakouluja kannustetaan opiskelijoiden nopeamman valmistumisen tukemiseen

tämä toivottavasti johtaa siihen että korkeakouluissa esimerkiksi kurssitarjottimet mietitään fiksusti niin että opiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintoja täysipainoisesti

samalla työelämän ja koulutuksen kohtaantoa parannetaan ja nyt hakijasumaa puretaan lisäämällä sisäänottoa määräaikaisesti työmarkkinoiden kannalta keskeisillä aloilla eli siellä missä työelämän tarvetta on eniten

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä ja positiivinen asia että koulutusvientihanke on vihdoin pyörähtänyt käyntiin mutta samalla tulisi kuitenkin muistaa että kaikista tärkeintä koulutusviennin todellisen edistymisen kannalta olisi nyt antaa ammattikorkeakouluille todelliset välineet vastata maailmalla vallitsevaan koulutuskysyntään ja periä lukukausimaksuja eu ja eta alueiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta

merkillinen sattuma on se että alussa keskustelleiden asianomaisten ministerien lisäksi kaikki eduskuntaryhmien ryhmäpuhujat ovat miehiä

reilu viikko sitten julkaistun ohjaustyöryhmän väliraportin mukaan yths malli sopii hyvin ammattikorkeakouluopiskelijoille

puolueiden tekemien valintojen vuoksi ensimmäinen nainen taisi keskustelussa saada puheenvuoron vasta kun keskustelua oli käyty lähes puolitoista tuntia

päätös yths mallin laajentamisesta koskemaan kaikkia ammattikorkeakouluopiskelijoita tulisikin tehdä viimeistään seuraavassa kehysriihessä sillä tämä malli on todettu hyväksi ja toimii myös ennaltaehkäisynä koska ythsllä on paras asiantuntemus opiskelijoiden terveydenhuollossa ja kun terveydenhuolto pelaa niin opinnot etenevät jouhevasti ja näin myös työurat pitenevät

on ihan aiheellista kysyä onko tämä puolueiden itsensä rakentama ulkopolitiikan keskustelijoiden asetelma nykypäivää saati itse asian kannalta suomelle eduksi

arvoisa puhemies

perustajat

poissa edustaja alkupäästä

venäjä on myös useaan otteeseen loukannut itämeren valtioiden ilmatiloja ja siten osoittanut itämeren olevan sille strategisesti merkittävä

moni suomalainen on ymmärrettävästi huolissaan

meidän on työskenneltävä sen eteen että venäjä palaa kunnioittamaan eurooppalaisen turvallisuuden periaatteita

suomen on otettava euroopan ja itämeren alueen kiristynyt turvallisuustilanne huomioon

meidän on harjoitettava aktiivista ulkopolitiikkaa vahvistettava maamme uskottavaa puolustuskykyä ja tiivistettävä kansainvälistä turvallisuus ja puolustuspoliittista yhteistyötämme

kun haluamme rauhaa on jatkuvasti varauduttava puolustamaan niin uskottavasti ettei kenenkään kannata hyökätä

uskottavan puolustuskyvyn turvaaminen edellyttää riittäviä resursseja

puolustusvoimauudistus on nyt saatu päätökseen se oli tarpeellinen uudistus puolustusvoimien rakenteen ja koon modernisoimiseksi

puolustusvoimat on jo oman osansa säästötalkoissa näin tehnyt nyt tehtävämme on huolehtia siitä että uskottava puolustuskyky säilyy

hallitus korottaa puolustusmäärärahoja ja lisäksi ryhdytään toimiin meri ja ilmavoimien vanhenevan kaluston korvaamiseksi

kokoomus on ollut johdonmukaisesti sitä mieltä että nato jäsenyys vahvistaisi suomen turvallisuutta ja nostaisi merkittävästi kynnystä loukata suomen alueellista koskemattomuutta

meillä ei ole kestäviä perusteita sille että suomi vapaaehtoisesti jättäytyy naton turvatakuiden ulkopuolelle

edustaja heinäluomalle ja edustaja haglundille aiempaan debattiin viitaten on syytä todeta että muutos edellisen hallituksen ehdottomaan nato kirjaukseen on nyt tällä hallituksella se että jäsenyyttä ei hallitusohjelmassa suljeta pois

hallitus laatii ulko ja turvallisuuspoliittisen selonteon minkä yhteydessä selvitetään mahdollisen nato jäsenyyden vaikutukset suomelle

mikä on perussuomalaisten vaihtoehto

uskottava puolustus on suomen paras turva mutta yksin ei pidä jättäytyä

onko se polkupyöräkomppaniat suomen turvana

naton turvatakuut ovat osaltaan tässä avuksi

perussuomalaiset varautuvat yhä vain talvisotaan

samaan aikaan rajat ylittävät uhat joissa toimijat ovat usein ei valtiollisia vaativat kansainvälistä yhteistyötä ja ajanmukaisen teknologisesti kehittyneen armeijan

joukkojen on oltava hyvin varustettuja ja kaluston sellaista että se sopii tarkoitettuun käyttöön

kriiseihin ja uhkakuviin on voitava reagoida nopeasti

arvoisa puhemies

uutistoimisto reutersin viimevuotisen selvityksen mukaan afganistan on naisille maailman vaarallisin maa

riski kuolla tai vammautua synnytyksen takia on afganistanissa maailman korkeimpia

avustusjärjestö oxfamin mukaan maan hallitus on myös valmis uhraamaan naisten oikeudet saadakseen aikaan rauhan talebanien ja muiden aseellisten ryhmien kanssa

on tärkeää että kansainvälisen yhteisön vähentäessä sotilaallista läsnäoloaan afganistanissa varmistamme että naisten ja tyttöjen asemassa saavutetut parannukset eivät valu hukkaan ja naiset osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen

arvoisa puhemies

kansainvälisen yhteistyön lisääminen on järkevä keino uhkakuviin vastaamiseksi ja voimavarojen järkevän käytön edistämiseksi

puolustuksen on oltava uskottava ennen kaikkea niiden silmissä jotka edes harkitsevat toimia maatamme vastaan

naisten asemassa saavutetuista parannuksista joustaminen ei luo pohjaa rauhalle vaan uudelle konfliktille

toisen maailmansodan aikainen rynnäkkökivääriarmeija polkupyöräkomppanioilla vahvistettuna ei sellainen ole

naisten ja tyttöjen yhteiskunnallinen asema on parantunut verrattuna taleban hallinnon aikaan

vaikka afganistan on edelleen yksi maailman vaikeimpia maita naisille naisten ja tyttöjen asemassa myönteistä kehitystä on tapahtunut esimerkiksi koulunkäynnissä osallistumisessa politiikkaan ja pääsyssä terveydenhuollon piiriin

täytyy todeta että kulttuuri luo elinvoimaa jota näinä aikoina erityisesti tarvitaan

korkeatasoinen osaaminen ja tutkimus edistävät suomen menestystä kansainvälisesti

samaan aikaan lukiokoulutuksessa meillä on vielä parannettavaa esimerkiksi siinä että lukio valmentaisi paremmin korkeakoulutukseen

muistuttaisinkin opetusministeriä siitä että jatkossa on myös tärkeää panostaa oppilaanohjaukseen ja opintojen ohjaukseen nykyistä enemmän sillä se on edellytys myös yhteiskuntatakuun onnistumiselle

suomen on osaltaan huolehdittava edelleenkin siitä että erityisesti ihmisoikeuksissa ja naisten asemassa ei oteta takapakkia turvallisuusvastuun siirtyessä afganistanilaisille itselleen

kokonaisuutena on syytä olla tyytyväinen kehyspäätökseen joka luotsaa suomen suuntaa ja toimii hyvänä sysäyksenä ja alkuna sille kehitykselle että suomi on tulevaisuudessakin hyvinvointiyhteiskunta

onkin erinomaista että tyttöjen ja naisten oikeudet ovat yksi suomen painopiste suhteessa afganistaniin

aiemmin tässä keskustelussa lopulta jopa ne jotka lakialoitetta tiukasti vastustivat myönsivät sen että suomi tarvitsee vientiä joten eikö kuitenkin siis olisi aika lopettaa pelkääminen kauhukuvien maalailu ja porttiteorioiden rakentelu ja laittaa oikeasti toimeksi eli antaa korkeakouluille niiden itse toivomat välineet kehittää suomalaisesta osaamisesta ja koulutuksesta vientituotetta

meillä ei ole näyttöä siitä että tällä lakialoitteella karkottaisimme ulkomaisia opiskelijoita suomesta ja on syytä mainita vielä sekin että koulutuksen on jatkossakin säilyttävä maksuttomana suomalaisille ja eu ja eta alueelta tuleville opiskelijoille

arvoisa puhemies

lakialoitteella olisi myös aidosti porkkanavaikutus

maksujen palauttaminen verovähennyksinä eu ja eta maiden ulkopuolisille opiskelijoille kun he siis jäävät suomeen töihin on oleellinen elementti

niukkojen resurssien hupeneminen koko ikäluokan mekaaniseen pakkoon tai maksuttomiin koulukirjoihin nimittäin ei auttaisi niitä nuoria jotka kaikista kipeimmin sitä apua ja yksilöllistä tukea tarvitsevat

täytyy huomata että kehitysapu on sitten asia erikseen ja siihen luodaan omat järjestelmät ja stipendinsä

me tarvitsemme aidosti yksilöllisiä tukimuotoja ja ohjausta jotta syrjäytymistä voidaan ennaltaehkäistä

kova kansainvälinen kilpailu liikkuvista opiskelijoista puolestaan asettaisi suomalaisille korkeakouluille positiivisen haasteen pitää koulutuksen taso korkealla ja edelleen kehittää sitä jotta niiden tarjoamat koulutuspalvelut löytäisivät maksavia asiakkaita maailmalta

tässä mitä suurimmalla todennäköisyydellä kävisi myös niin että suomalaiset opiskelijat hyötyisivät tästä ja se näkyisi koulutuksen laadussa

kun koulutusviennistä kehittyy uusi vientiala suomelle kotiutuvat siitä saatavat tulot myöskin tänne kotimaahan

edustaja puumala täällä totesi että taas on liikkeellä voimia jotka eivät usko tasa arvoiseen lähikouluun

näin voimme tarjota entistä parempia hyvinvointipalveluja kuten sen maksuttoman koulutuksen suomalaisille

sivistyspuolue kokoomus nimittäin on selkein sanoin sitoutunut siihen että tulevaisuudessa sen lähikoulun pitää olla maailman paras koulu ja että perheiden valinnanvapaus ja vapaa hakeutumisoikeus säilytetään

perheen varallisuus ei saa koskaan vaikuttaa lasten opiskelumahdollisuuksiin

nyt pitäisi katse kääntää tulevaisuuteen valinnanvapauden riisto ei tuo laatua että uudistumme ja mietimme aidosti mitä tulevaisuudessa pitää osata ja miten opettaa sitä meidän pitäisi miettiä ei turhia uhkakuvia maalailla

arvoisa puhemies

edustaja arhinmäki ei nyt ole aivan perillä ehkä siitä mitä kokoomus ajaa vaikka se on täällä toistettu jo moneen kertaan

samaan aikaan perheillä on oltava mahdollisuus valita erilaisia painotuksia jos ne katsovat sen tarpeelliseksi

oletteko te todella valmiita poistamaan kaiken valinnanvapauden steinerkoulut musiikkipainotukset erilaiset painotukset

arvoisa puhemies

nyt tehtävät uudistukset opintotukilakiin ovat kannatettavia mukaan lukien valiokunnan ehdotus parantaa lukiolaisten asemaa niin että kaikki toisen asteen opiskelijat ovat samalla viivalla

opintotukijärjestelmä kokonaisuudessaan kuitenkin kaipaa radikaalimpaa uudistusta jolla on kaksi kannustavuuteen kiteytyvää tavoitetta

ensinnäkin opintotuesta on tehtävä ahkeraan opiskeluun nykyistä paremmin kannustava ja täysipainoisen opiskelun varsinkin ensimmäisinä opiskeluvuosina mahdollistava

jos pystyy yhdistämään työnteon hyvin eteneviin opintoihin sen pitää olla aina kannattavaa myös taloudellisesti

hallitus on kuitenkin huomannut näitä opintotuen uudistustarpeita ja hallitusohjelmaan on kirjattu että opintotukijärjestelmää uudistetaan tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista

raviurheilun tulevaisuuden kannalta on tärkeää huomata että fintoto poikkeaa veikkauksesta ja raystä siinä että fintoton tehtävänä on välittömästi huolehtia yhden kokonaisen toimialan eli hevostalouden rahoituksesta kun taas muut kansalliset peliyhtiöt tuottavat rahoitusta välillisesti erilaiseen kansalaistoimintaan

asiaa arvioitaessa on otettava huomioon että hevosalan yritykset ovat pääosin pieniä tai mikroyrityksiä jolloin hevosen omistamisen kysynnässä tapahtuvat pienetkin muutokset uhkaavat yritysten toimintaedellytyksiä voimakkaasti

näinä valtiontalouden vaikeina aikoina on helppo ymmärtää että hallitus on sitoutunut tekemään veronkorotukset nyt heti vaalikauden alussa etupainotteisesti

jos ja kun tämä korotus nyt näyttää väistämättömältä ja se on edessä joka tapauksessa on ensiarvoisen tärkeää että sen vaikutuksia seurataan tarkkaan ja ryhdytään toimenpiteisiin jos muutos alkaa vaikuttaa kielteisesti esimerkiksi työpaikkojen menetyksen muodossa

arvoisa puhemies

nyt kun hevospelit siirtyvät kokonaisuudessaan fintotolle maa ja metsätalousministeriön hevostalouden edistämiseen tarkoitettu rahoitusjärjestelmä muuttuu siten että avustusta voidaan jakaa suomen ratsastajainliitolle vain eulta tulevan de minimis periaatteen mukaisesti

nyt onkin ehdottomasti etsittävä keinoja varmistaa että ratsastajainliitto saa tulevaisuudessa vähintään nykyisen tasoisen avustuksen hevostoiminnan vaativiin investointeihin ja kuluihin joihin avustusta ei tule opetus ja kulttuuriministeriöltä

näitä investointeja ja kuluja ovat esimerkiksi kilpailukalusto ja it järjestelmä dopingvalvontakulut ja kaluston ylläpito

arvoisa puhemies

on kiistaton tosiasia että nyt julkisessa tuessa vallitsee selvä epätasapaino tyttöjen ja poikien suosimien lajien välillä

jäähalleja ja skeittipuistoja kyllä rakennetaan ja erittäin hyvä niin mutta pitää muistaa satsata myös esimerkiksi ratsastusharrastukseen balettiharrastukseen ja yhtä lailla myös raviurheilun nuorisotyön mahdollistamiseen

arvoisa puhemies

kuluvalla hallituskaudella suomen kehityspolitiikkaan on tehty useita uudistuksia

kehityspolitiikan lähtökohdaksi on otettu ihmisoikeudet sekä kehitysmaiden omistajuus tavoitteeksi kestävät tulokset ja kehitysmaiden irtautuminen apuriippuvuudesta

viimeisten kahden vuosikymmenen aikana inhimillinen kehitys on edennyt maailmassa ennennäkemättömällä tavalla

esimerkiksi äärimmäisessä köyhyydessä elävien osuus sekä äitiyskuolleisuus ovat puolittuneet ja yli kaksi miljardia ihmistä on saanut puhdasta vettä

suomen on edelleen kehitettävä malleja jotka mahdollistavat myös yritysten mukaantulon kehitysyhteistyöhön

innovaatiot ja uusi teknologia muun muassa cleantech on saatava palvelemaan ihmisiä jotta ilmastonmuutosta voidaan torjua ja väestönkasvun haasteet kohdata ympäristölle kestävällä tavalla

parhaimmillaan kumppanuus voi hyödyttää kohdemaan lisäksi myös esimerkiksi suomalaisia yrityksiä

kehitysyhteistyön saavutukset pitää tunnustaa silloin kun edistystä on tapahtunut

parhaat tulokset saadaan kun paikalliset viranomaiset kolmannen sektorin toimijat yritykset sekä tavalliset ihmiset ottavat asian omakseen ja sitoutuvat tavoitteisiin yhdessä avustavan maan toimijoiden kanssa oli sitten kyse pienestä tai

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan maa ja metsätalousvaliokunnan sekä suuremmasta projektista

järjestelmän on tuettava päätoimista opiskelua ja kannustettava valmistumaan nopeammin